tältä osin haluan tuoda esille sen omaishoitoon liittyvän tavoitteen että omaishoitopalvelut järjestettäisiin kansaneläkelaitoksen palvelujärjestelmän kautta

eli täytyy sanoa että kyllä täällä vaali ja tupakulutukseen on taas paperia tuotettu

eli tämä kokonaisuus pitää olla eli tässä nähdään että ei voi turvallisuudesta päättää jollei tunne ja päätä rakenteista ja päinvastoin

on erittäin tärkeätä että eduskuntasalissa on keskusteltu ainakin joltain osin kokonaisvaltaisesti maahanmuuttokysymyksistä ja tässä suhteessa euroopan unioni on ollut hyvin aktiivinen

se takaisi tasavertaiset saantikriteerit niin että omaishoitolaki ei kuten nyt muodostuisi enää jatkossa kuntien säästölain kaltaiseksi

kyseessä on ilman muuta tietysti raju korotus jos todella toteutuvat nämä tuottotavoitteet mitä on esitetty ja mitkä on muun muassa tekniikka talous lehdessä ja eilisessä talouselämässä muun muassa harri junttilan tekniikka talous lehden artikkelissa käyty läpi

toinen asia missä kansaneläkelaitoksella on varmasti merkitystä on palveluverkon lähipalvelupisteiden toimipisteiden ja valtion eri viranomaisten yhteistyön rakenteena

itse asiassa kun maa ja metsätalousvaliokunnassa tämän kävimme läpi niin siellä on muun muassa ikärakenne ja määrä tällä rajauksella mitä nyt ympäristövaliokunta ja hallitus ovat esittäneet sellainen että kyllä siellä jäävät hirvet kaatamatta

olen hyvin iloinen siitä että hallintovaliokunta on nyt kun kaksi vuotta on mennyt aikaa nostanut esille tämän puheenjohtajuuskautemme eurooppa neuvostossa hyväksytyn aloitteen eurooppalaisen yhteisvastuun syventämisestä maahanmuutto rajavalvonta ja turvapaikkapolitiikassa ja minusta suomalaisten pitäisi pitää vahvasti nyt tätä puheenjohtajuuskautemme aloitetta esillä

se on aivan varmasti heikentämässä nimenomaan voimakkaasti kasvaneeseen ulkomaiseen työvoimaan liittyvää valvontaa ja nimenomaan rakennuspuolella muun muassa erittäin pahasti paisuneen talousrikollisuuden torjuntaa

asia joka on jäänyt vähemmälle mutta tulee varmaan kun tämä selvitys valtiovarainvaliokunnasta on osoitettu valtiovarainministeriölle

tässä suhteessa kela verkko kattaa myöskin harvan asutuksen taajamat ja sen tulee olla hyödynnettävissä myös muiden valtion ja myös kunnallisten palvelujen järjestämisen runkona

arvoisa puhemies

on myöskin syytä arvioida tämän kokonaisuuden hallinnan ja kokonaisuuden johtamisen osalta tietysti valtiovarainministeriön työnjako ja se että myöskin nämä asiat ovat kunnossa

käytännössä poliisiylijohtajan hallintorakenneuudistus on pönöttänyt hallintoa ja heikentänyt kentän toimintaedellytyksiä

tässä vakavassa talouskriisissä on tärkeää että hallitus ei jää nyt tuleen makaamaan vaan keskitytään nimenomaan suomalaisen työn puolustamiseen osaamiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen sekä kansallisen eheyden vahvistamiseen

kyllä tällä ilman muuta on siirtokustannuksien siirtomaksujen perinnässä vaikutusta sähkönkuluttajien ja teollisuuden kustannuksissa

liikenteen kannalta me emme saa muodostaa alueita joilla esimerkiksi hirvikolarien määrä kasvaa sen takia että meillä on säätelemättömiä hirvikantoja

ministerinhän tulisi johtaa voimavarojen kohdentamista

siinähän oli nimenomaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tavoitteena löytää kestäviä ratkaisuja kansainvälistä suojelua euroopan unionin alueelta hakeville ihmisille vahvistaa geneven pakolaissopimuksen täysimääräistä soveltamista ja ihmisten oikeutta hakea turvapaikkaa kunnioittaa sitä euroopan unionin alueella ja sopia myöskin sitten että laittomasti saapuneista aiheutuvia kustannuksia muun muassa korvattaisiin enemmän ja merkittäviltä osin eun varoista

hallituksen muodostamisen yhteydessähän valtiovarainministeriö jaettiin

edelleenkin on painokkaasti vaadittava toimenpiteitä ministeriöltä ja myöskin eduskunnan budjetin käsittelyssä on reagoitava sosiaaliturvan muutoksenhaun ja valitusten käsittelyn kohtuuttomiin aikoihin

todella tämän käsittely kuvasi hyvin pitkälti tätä hallituksen tapaa runtata isoja kansallisia asioita läpi

viime keväänä oli varsin kovia arvoja vyörymässä työelämään koko yhteiskuntaan ja tässä suhteessa hallituksen ja sdpn panostus nimenomaan työmarkkinajärjestöjen kanssa on meille erittäin tärkeätä jatkon kannalta

luonnollisesti pääosaa valtiovarainministeriön toiminnoista johtaa valtiovarainministeri mutta rahoitusmarkkinaosasto jätettiin ja siirrettiin ministeri häkämiehen työ ja elinkeinoministerin vastuulle

tähän oli eräs syy minkä takia sipoonkorven kansallispuiston käsittelyssä erityisesti maa ja metsätalousvaliokunta toi esille tämän hirvikannan säätelyn tarpeen

nyt on tärkeätä saada erityisesti tällä rakennuspuolella kyllä jonkinlainen rekisteröinti ja työvoiman valvonta myöskin kuntoon koska tämä lama tulee antamaan muutoin ylivoimaisia mahdollisuuksia nimenomaan laittoman ulkomaisen työvoiman käyttöön

on kyllä kuitenkin huomautettava että myöskin yksityiskohtia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pohjalta tulee jatkossa tarkemmin vaikuttavuuden osalta arvioida

tältä osin valtuutettujen toimesta edellisellä kerralla tähän muun muassa sdpn toimesta puututtiin ja se prosessihan meni sitten niin että saatiin lisämäärärahoja mutta tilanne ei ole sellainen että me voimme sitä silmiin katsoa

tämä noin äkkiseltään kuulostaa tietyltä intressijaolta mutta myöskin sitä onko tämä se tapa jolla parhaiten tätä tilannetta hallitaan valmistelussa ja tämän kriisin hoidossa varmasti niin valtiovarainministeriö ja hallitus kuin eduskuntakin aikanaan miettii

mutta rahoituksen vastapainoksi luotaisiin menettely jolla varmistettaisiin maahanmuutto ja rajaviranomaisten toiminnan yhdenmukaisuus yhdessä hyväksyttyjen eurooppalaisten menettelyjen soveltamisessa ja tähän liittyy nimenomaan myös laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyvät eurodac rekisteröinti ja viranomaiskontrolli jotka tehdään yksiselitteisen läpinäkyväksi jäsenmaiden ja instituutioiden kesken

ihan sama asia on kun me menemme itäiseen suomeen missä on raskas liikenne ja matkailuliikenne kasvamassa

uusien poliisien vuosittainen koulutusmäärä on pudotettu niin alas että jatkossa se estää poliisien määrän noston ja tätä te ette ole käynyt läpi ollenkaan

tämä on tärkeätä että kannustinloukkukeskustelussa siirrytään köyhyysloukkujen purkuun jollainen on muun muassa pienten etuuksien leikkausten poistaminen lyhytaikaisissa työsuhteissa mutta on myöskin katsottava että tällaisissa kansallisissa talkoissa myöskin veronmaksukyky otetaan huomioon

ihan samalla tavalla pitää tätä turvallisuuslähestymistapaa nostaa esille

samalla tavalla nyt on lisäbudjettiin rutiininomaiseen lisäbudjettiin kytketty näin iso järjestely jonka periaate on hyväksyttävä mutta hinnan arviointiin ei ole ollut valmiutta

ja toisin kuin kokoomuksen poliisikansanedustajien laita on sdp ja valtiovarainvaliokunta kyllä kokevat että kansalaisten yleinen luottamus poliisin johtoon ja kansalaisten tasavertaisen turvallisuuden takaamiseen on heikentynyt

toinen näkökohta ja minusta on nyt todella valitettavaa että tässä maa ja metsätalousvaliokunnan näkemystä ei voitu ottaa ympäristövaliokunnassa huomioon on se että suomen kansa suhtautuu erittäin myönteisesti

heinäluomankin esille tuoma työnantajien kelamaksun poisto

se eduskunnassa oleva tieto maa ja metsätalousvaliokunnassa ja talousvaliokunnassa kansanedustajien saama tieto siitä mikä oli todellinen arvo esti

herra puhemies

maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta on erittäin tärkeätä niin kotouttamisen onnistumiselle työmarkkinoiden vakaudelle kuin sille että ei esimerkiksi synny laittoman työvoiman markkinoita halpatyömarkkinoita

tältä osin myöskin sosiaaliset oikeudenmukaiset rakenteelliset korjaukset on myöskin uudelleen arvioitava miksei sijoitusasunnonomistajien korkovähennyksien leikkaaminen suurituloisten sairauskustannusten omavastuiden nosto sekä sosiaalitukien suuntaaminen enemmän tarpeeseen perustuen

käännetyn arvonlisäveron jota te rakennusteollisuuden kanssa ilmeisesti nyt kuitenkin vastustatte on hallitus paineen jälkeen kuitenkin tänne antanut

eli tältä osin voin todeta että ministeri itälän jälkeen oli varsin heikossa kunnossa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta ja edellinen hallitus olisitte nyt vähän ylpeä sen jälkeen kun pääministerin kesärannan työmaalta ja kallion virastotalon työmaalta löytyi pimeätä työvoimaa ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimijoita jostain syystä antoi tukensa sisäministerilleen näissä asioissa

harvoin on niin paljon esimerkiksi tästä metsästysoikeudesta otettu yhteyttä kuin heinäveden kunnanvaltuuston puheenjohtaja aarno happonen

se on tärkeää sisäisen turvallisuuden näkökulmasta ja ennen muuta se on meille välttämättömän työperäisen maahanmuuton yleisen hyväksyttävyyden kannalta tärkeätä ettei turva paikkajärjestelmää käytetä väärin

häneltä pyydettiin kirjallinen lausunto minkä jälkeen sosialidemokraatit jaostossa esittivät varauman asian edetessä valtiovarainvaliokuntaan

sieltä löytyvät myös kirjalliset kysymykset joihin on vastannut myös silloinen maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttila joka toteaa vastauksessaan että ei edes kysytty hallituksessa maa ja metsätalousministeriltä

monet yksittäiset kuntalaiset tällä alueella itä suomessa ovat tosiaan lähestyneet maa ja metsätalousvaliokunnan jäseniä niin allekirjoittanutta kuin muitakin

tähän asiaan on pakko kiinnittää huomiota samoin kuin siihen että hallitukselle oli myöskin aika vaikea asia komissaari franco frattinin kanssa kehitelty laitonta työvoimaa pitäviin työnantajiin kohdistuvien rikosoikeudellisten sanktioiden eteenpäinvieminen ranskan puheenjohtajuuskaudella

nyt tässä tilanteessa meillä ei ole vieläkään rehellisesti ja rohkeasti käyty läpi sitä tilannetta joka on nyt syntynyt pitkälti hallituksen otteen menettämisen seurauksena väärien signaalien seurauksena jossa muun muassa selvästi osin organisoidusti alaikäisiä lapsia käytetään turvapaikanhaussa

hänen osallistumistaan tähän prosessiin ei siis sallittu kun kyseessä oli näin tärkeä omavaraisuuteen ja suomen maatalouteen liittyvä kysymys

he ovat olleet kovasti tukemassa tätä hanketta

tämä kataisen hutaisu sai aikaan sen että kansaneläkelaitoksen valtuutetut poikkeuksellisesti tuoreeltaan ottivat yhteisen kannanoton jossa edellytettiin perusetuuksien rahoituksen turvaamista

he näkevät sen suuren merkityksen mutta eivät voi ymmärtää miksi tässä tämän hirvenmetsästyksen osalta tehtäisiin tämmöinen rajaus joka on todella heikennys eikä ole myöskään perusteltu asiallisilla tavoilla

oikeudellista juridiikkaa voidaan veivata mutta kysymys on siitä että jos oikeasti aiotaan puuttua tähän vakavaan ilmiöön joka vaarantaa rehellisten yritysten yritystoiminnan elinkelpoisuuden ja työntekijöiden aseman ja luo uhkan sisäiselle turvallisuudelle niin jos ei tähän todella oikealla keinolla puututa niin me olemme tässä kyllä taistelun hävinneet

se on aika merkittävää että tämä kannanotto esityksestämme saatiin valtuutettujen yhteiseksi kannanotoksi

perheenyhdistämiskäytäntö poiketen muista pohjoismaista vetää nimenomaan nyt suomeen ja tämä tulee muun muassa vaikuttamaan kustannuksiin

sosialidemokraatit esittivät jo viime talvena voimakkaampia toimenpiteitä tämän kriisin osalta työllisyyteen ja sosiaalikysymyksiin panostamalla

sitten henkilökohtaisesti minä juuri pelkään sitä kumulatiivista vaikutusta mikä tällä ihmisten asenteeseen kielteiseen suuntaan nimittäin voi tapahtua

itse asiassa tämän kriisin vaikutus sosiaaliseen tilanteeseen ja työllisyyteen on nyt osoittautumassa paljon pahemmaksi kuin useimpia alkuperäisiä toimenpiteitä käyttöön otettaessa odotettiin puhumattakaan nyt suomesta mutta myöskin euroopan unionissa

todellisista kokonaiskustannuksista vastaanottotoiminnasta kuntakorvauksista sosiaali ja terveydenhuollon menoista tulkkipalveluista alaikäisten avustajista kieltenopetuksesta poliisin dna näytteistä ei puhuta täällä mitään

katsoisin kyllä että mitään sellaista ei ole ilmennyt etteikö kansaneläkelaitos ole suhteellisen hyvin sijoittanut varojaan ottaen huomioon tämän yleisen talous ja finanssikriisin

kysymys on siitä että järjestäytynyt rikollisuus tunkeutuu nimenomaan laillisen liiketoiminnan ja sitä kautta myös hallinnon ja pahimmillaan politiikan rakenteisiin

toinen asia joka on ollut hyvin nihkeä ja josta suomen hallitus ei innostunut oli komissaari frattinin sisäministerineuvoston kanssa käynnistämät laitonta työvoimaa pitäviin työnantajiin kohdistuvat rikosoikeudelliset sanktiot

tulee olemaan todella megaluokan vetovoimainen kansallispuisto aivan uudenlaisia tärkeitä alueita mukanaan tuova mutta siellä sitten taas törmätään tämäntyyppiseen keskusteluun ja rajaukseen kun ihmiset ovat paljon muuttaneet sieltä kotiseudultaan läheisiin kaupunkeihin ynnä muihin mutta säilyttävät siteet kuitenkin siihen alkuperäiseen kotiseutuunsa ja elinympäristöönsä

kiinnitän huomion siihen että kansaneläkelaitoksen omistusta esimerkiksi stora ensossa metsäteollisuudessa pitäisi käyttää aktiivisemmin suomen valtion sinivalkoisen omistajuuden tukena jotta esimerkiksi ei tapahtuisi sellaisia työn siirtoja ruotsiin tilapäisen valuuttakurssieron hyödyntämiseksi kuin nyt on tapahtunut

sen takia eu komissio jo viime talvena kehotti vauhdittamaan kaikilla tasoilla ponnisteluja työttömyyden hoitamiseksi ja sosiaalituki terveydenhuolto ja kansanterveysjärjestelmien nykyaikaistamiseksi tämän vakavan kriisin edellyttämällä tavalla

olemme todella silloin vaarallisella tiellä

haluan herra puhemies vielä kiinnittää huomion siihen että neljännen talousrikostorjuntaohjelman muissakin kohdissa pitää edetä ja erityisesti rakennusalaan liittyvät toimenpiteet ovat nyt kiireisiä

kataja on siinä oikeassa että harmaa talous ja talousrikollisuus ovat todella varkautta meiltä kaikilta ja pitää nähdä että ne nimenomaan murentavat yritystoimintaa niin yritysten kuin työntekijöiden oikeuksia ja vaarantavat sisäistä turvallisuutta

arvoisa puhemies

minä toivon kyllä että tässä vielä voitaisiin ihan oikeasti käyttää nyt järkeä loppusuoralla ja ympäristövaliokunnan erinomainen puheenjohtaja pitäisi vielä neuvotteluja vaikka hallitusryhmien kesken että tässä voitaisiin tätä maa ja metsätalousvaliokunnan perusteltua näkemystä arvioida

sitten myöskin kiinnitän huomion siihen että ulkomaisen laittoman työvoiman valvonnassa on se vakava piirre että kun meillä on moninkertaistunut muutamaan vuoteen ulkomainen työvoima samaan aikaan keskusrikospoliisin kyseinen toimintayksikkö on menty nykyisen sisäministerin toimesta lakkauttamaan

kansaneläkelaitoksen ja suomen hallituksen pitää tältä osin pystyä tai sanotaan suomen hallituksen pitäisi käyttää myös tätä kelan omistusta valtio omistajuuden ja tahdon tukena

tämä on asia joka myös vaatii ehdottomasti pikaisesti voimavaroja ulkomaalaisvirastolle

meillähän on yksilöllinen käsittely mutta tähän pitää saada mukaan myös tehokkaat palautukset ja eun yhteinen linjaus siitä että muun muassa työnantajien osalta laittoman työvoiman valvonta ja rikosoikeudelliset sanktiot eun osalta viedään eteenpäin

lisäksi haluan lopuksi kiinnittää huomiota kelan valtuutettujen ja kelan hallinnon sisäisiin uusiin virityksiin

erityisesti suomen markan erm kytkentä ja myöhemmin euron käyttöönotto rauhoittivat rahoitusmarkkinoita ja laskivat ja vakiinnuttivat korkotasoa

nämä ovat hyvin vakavia uhkia

valtuutetuthan valvovat kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa ja eduskunta ei myöskään päätä esimerkiksi vastuuvapauden myöntämisestä kelan hallitukselle vaan tältä osin päätösvalta kuuluu yksinomaan valtuutetuille

ongelmahan on se että oikeus ja sisäasiainministerineuvostossa on nyt ministerit jotka eivät hyväksyneet viime kaudella muun muassa alaikäisten lasten taustojen ja vanhempien selvittämiseen liittyvää viranomaisyhteistyövelvoitettakaan

on aivan avoimesti todettava että myös talousasiantuntijat ovat todenneet että menoelvytys ja kuntien ja julkisen työllisyyden suora tukeminen olisi ollut neljä kertaa tehokkaampaa kuin tämä niin sanottu veroelvytys

silloin tehdyt toimet pääministeri paavo lipposen hallituksista lähtien loivat pohjaa vakaalle talouskasvulle ja hyvälle työllisyyskehitykselle josta olemme näihin päiviin saakka saaneet edelleen nauttia

koko suomalaisten turvallisuuden kannalta niin arjessa kuin työelämässä ja koko yhteiskunnan myöskään valtiontalouden kannalta ei voi olla samantekevää minkälainen satojen miljoonien eurojen raha pyörii pimeillä markkinoilla

kunnallishallinnossa on käytännössä kuntalaisen aloiteoikeus tunnistettu ja käytössä ollut koko ajan eli kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustolle kuntalaisen tekemä aloite ja on aika että edustuksellista demokratiaa vahvistetaan myös tällä tasolla

toisaalta myöskin kyllä tilanne on nyt niin vakava että me tarvitsemme myös kaikilla tasoilla kotimaassa nyt sen pohdintaa mikä työkalupakki työllisyyden hoitoon yritysten tukemiseen olisi paras mahdollinen

toinen asia oli sitten myöskin prumin sopimus jota ministerit thors ja brax vastustivat joka on nimenomaan tärkeä laittoman maahanmuuton torjunnan kannalta

se on poissa meidän hyvinvointimme rahoituksesta

sosiaali ja terveydenhuollon ja opetustoimen valtionosuudet mitä sosialidemokraatit ovat esittäneet kunnille saataisiin kolminkertaisesti panemalla harmaa talous ja talousrikollisuus kuntoon

vaikeissa tehtävissä myös vaikeita ratkaisuja on tehty joissa muistan erilaisia tulkintoja ja erilaisia näkökohtia eduskuntakäsittelyssäkin olemme toki edustaneet

paajasen kanssa olimme eilen heinolan seudulla ja selvästi näkyy että nyt voimakkaan rakennemuutoksen alueilla pitää löytää myöskin yksityisyrittäjyyttä ja yritystoimintaa tukevampia malleja

mutta tämä peruslinja on ollut tämän kestävän hyvän valtiontalous ja kuntatalousperinnön aikaansaaminen nykyiselle hallitukselle

tässä suhteessa on hyvä että hallituksen sisälläkin on nyt herätty siihen että pitää saada tämä asia käsiin koska minä sanon että on järkyttävä karhunpalvelus nimenomaan meidän välttämättömän maahanmuuton hyväksyttävyyden kannalta myös se että turvapaikkajärjestelmään eivät kansalaiset voi luottaa

minusta on erittäin tärkeätä että hallitus tekee nyt täsmätoimia teollisuuden ja työllisyyden eteen ja niitä on myöskin oltava valmis nopeasti jatkamaan tässä tilanteessa joka on taloudellisesti ja sosiaalisen kriisin osalta pahenemassa

meillä on todella tilanne jossa valtiontalouden mutta myös työllisyyden ja sosiaalisen kriisin vakavuus yhdistää selvästi nyt yli hallitusoppositio rajan

hautala en tiedä oliko tämä teillä käsittelyssä esillä tulee tekemään osin tyhjäksi meidän hyvät ponnistuksemme

minä olen hyvin surullinen siitä että kun pitäisi optimismia ja tulevaisuudenuskoa luoda niin tässä tilanteessa on kuitenkin edellytettävä että niin hallitus kuin oppositio yhdessä ja toivon mukaan hallitus yhdessä opposition kanssa mutta erityisesti eduskunta luovat paineita siihen että pysähdymme tapahtuvan talous ja työllisyyskehityksen ja sen sosiaalisten vaikutusten äärelle

kelan hallitus on enemmän sitten sidosryhmien ja operatiivisen erikoisasiantuntemuksen elin

toinen asia joka tietysti vaatii kyllä kansallisen yhteisen tehtävän ymmärtämistä on metsäteollisuuden ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen niin sähköveron puun edullisen saatavuuden kuin ylipäänsä teollisuuden toiminnan näkökulmasta

edustaja östmanille on sanottava että kokemus makkaratehtaan johtamisesta on huono mutta neljä vuotta olin poliisiministerinä ja olen todella huolissani siitä tavasta millä nyt näitä poliisia koskevia turvallisuusasioita tehdään

nimittäin tulliliiton taholta on nyt viestitetty ja tullin johdon taholta että hallituksen tuottavuusohjelma ja pahimmillaan tämä uudelleenkohdentaminen uhkaa satoja vuosia olleita määräaikaisia tullin työpaikkoja erityisesti itä suomessa

minusta sosialidemokraattien taholta ainakin halutaan kiittää valtiovarainvaliokuntaa hyvistä linjauksista ja sinänsä tästä huolesta joka liittyy nimenomaan myöskin niihin ratkaisuihin joita tarvitaan

kiinnitän myös huomiota siihen mihin valtiovarainministeri että jos kansan oikeudentuntoa on nyt loukattu verovalmistelussa niin että pienet osinkotulot ja toimeentulotuki ovat jopa kovemmin verotettuja kuin miljoonaosingot on tätä myös tarkistettava niin että kansalaisten luottamus verotuksen oikeudenmukaisuuteen säilyy

tässä suhteessa oli erityisen valitettavaa että kokoomus täytti ministerikiertonsa jatkeeksi kansaneläkelaitoksen hallituksen paikan kansanedustajalla

kyseessä on kuitenkin laillinen elinkeino ja sillä on alueellinen talous ja työllisyysmerkitys merkittävä mutta sen hyväksyttävyys on myös varmistettava ja siinä suhteessa tähän valiokunnan pitää perusteellisesti myös paneutua

kun viime kaudella kesärannan pääministerin virka asunnon työmaalla ja kallion virastotalon työmaalla tavattiin järjestäytyneen rikollisuuden ilmentymiä niin olisi pitänyt tämän nykyisen hallituksen ymmärtää asian vakavuus

mutta kyllä tässä hallituksen ulkomaalaisasioiden käsittelyssä on myös se perustavaa laatua oleva ongelma että eihän ministeri thors anna hallituksen yksimielisiä esityksiä vaan hallitus antaa ja hallituksissa on kullakin hallitusryhmällä varmasti vastuuhenkilönsä käsittelemään asioita

ex valtiosihteeri kari salmi saatiin sdpn vaatimuksesta selvitysmieheksi mutta te olitte muun muassa rajaamassa hänen toimenkuvansa vain pohaan eivät antaneet laajempia mahdollisuuksia

tarvitaan täsmärappausta ehdottomasti esimerkiksi rikkidirektiivin kompensaatio on riittämätön ja toisaalta omistajaohjauksen tehostamista metsäteollisuuden osalta

se on täysin vastoin tätä selkeätä työnjakoa

metsäteollisuuden osalta me emme vielä riittävästi ole osoittaneet ainakaan poliittisen johdon sitoutumista tähän vakavaan tilanteeseen millä maailman mestari luo me

nyt on tärkeätä että eduskunnan näkökulmasta ei kiinnitetä huomiota siihen että asia ratkaistaan vaan nyt pitää saada konkreettinen päätös palomiesten eläkeiän alentamisesta

sitten aivan oikein kuten valtiovarainministeri sanoi näiden veroratkaisujen ja hallituksen toimien jälkeen työnantajien on tunnettava myös vastuu kansallisen eheyden ja selviytymisen merkeissä myös työllistämisestä

samalla se tulee olemaan erittäin vakavaa myöskin tässä suhdanne ja työllisyystilanteessa tullin työllisyyden heikentämisessä

meillä monet asiat joutuvat uudelleenarviointiin

me pyrimme kelan valtuutetuissa todella tästä periaatteesta käymään keskustelua ja saimme asian kerran jo pöydälle mutta sen jälkeen sitten hallituspuolueet veivät tämän vasemmistoliiton tuella läpi

kyllä tästä ulkomaalaislain muutoksesta joka tänne tuli jossa oltiin höllentämässä nimenomaan oleskeluluvan myöntämisen kriteereitä ja sitten jo teknisen palautusesteen vuoksi oltiin myöntämässä jatkuva oleskelulupa välittömästi tällainen käytäntö jota ei ole yhteistä maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaa kehittävässä eussa missään muualla oltiin yksimielisiä hallituksessa esitettiin eduskunnan hyväksyttäväksi ja hallintovaliokunta ja myös sen hallitusryhmät yhdessä sosialidemokraattien kanssa saivat tämän asian sitten korjattua